mielestäni tässä olisi syytä tarkastella myös sitä onko suomi houkuttelevampi paikka kärsiä rangaistuksia

tässä on ollut ongelmia ja lupien myöntämistä on kritisoitu siitä että myöntämisen kriteerit ovat vaihdelleet alueittain ja lupia ei ole myönnetty tasapuolisesti eri puolille suomea

tässä artikkelissa jonka luin lehdestä äskettäin vanki esimerkiksi toteaa että tuomio hänen omassa maassaan olisi ollut vähintään kahdeksan vuotta vankeutta kun suomessa hän selvisi neljä

poikkeuslupien maksullisuutta on niin ikään arvosteltu ja on toki liiketoiminnan kannalta nurinkurista että yrittäjä joutuu muiden juoksevien kulujen lisäksi maksamaan myös siitä että saa pitää liikkeensä auki juuri tiettynä päivänä

myös muihin akuutteihin kipupisteisiin kuten asuntotuotantoon lisättiin resursseja ja käynnistämisavustukset investointiavustukset ja muun muassa tämä a kruunu ovat olleet tärkeitä seikkoja

myös

grytan

mielestäni näistä syistä olisi myös tähän lainsäädäntöprosessiin ja näihin ideologisiin ajatuksiin syytä jatkossa kiinnittää huomiota tarkemmin

sisään lain sisällön joten mukaan

poikkeuslupaa koskevan säännöksen ongelmallisuutta kuvaa myös se että eduskunnan apulaisoikeusasiamies on useamman kerran joko kantelun perusteella tai omana aloitteenaan kiinnittänyt huomiota kauppojen aukioloaikoja koskevien poik keuslupien myöntämiseen

lehdissä on esiintynyt muita kipupisteitä kuten maanomistus ja kaavoituskysymyksiä mutta näiden ohella alan toimijat pitävät yhtenä merkittävimmistä ongelmista rakentamismääräyksiä

tässä yhteydessä haluankin kannustaa uutta asuntoministeriä näyttämään kyntensä ja tarttumaan ripeästi myös tähän puoleen eli normeihin ja määräyksiin jotta rakentamisen tulpat saadaan vihdoin poistettua

lääkitys voidaan esitellä neljällä vuodella

kaupat ja liikkeet pystyisivät palvelemaan asiakkaita joustavammilla aukioloajoilla ja myös juhlapyhinä millä olisi yritysten liikevaihtoa kasvattava vaikutus

toivottavasti hallituksen ripeä tahti toteutuu myös muiden hallitusohjelman kirjausten osalta

arvoisa puhemies

ajatus tästä aloitteesta syntyi kesän aikana kun suomessa oli jonkunlainen avovankilapakoepidemia ainakin lehdistön mukaan

yksi kirjattu tavoite hallitusohjelmassa on että tällä hallituskaudella otetaan käyttöön niin sanottu kokeilukulttuuri jolla pyritään parantamaan palveluja tukemaan innovaatioita sekä vahvistamaan ja tukemaan yrittäjyyttä ja alueellista ja paikallista päätöksentekoa

tämä aluehallinnon kolmiportaisuuden keventäminen ja selkeyttäminen sekä sivistystoimen ja poliisitehtävien sekä maistraattien uudelleenjärjestelyt saattavat tuntua pieniltä mutta ovat kuitenkin tärkeitä parannuksia tähän suureen uudistustyöhön joka edellisellä hallituskaudella tehtiin

tämä tiedonanto on erittäin tarpeellinen ja on erittäin hyvä että tässä vaiheessa hallitus on linjannut nämä askelmerkit kuntauudistuksen seuraavista vaiheista

lehtiuutisoinnin perusteella itse havahduin siihen että avovankilasta pakeneminen tai niin kuin se hienommin sanotaan luvaton poistuminen avovankilasta ei ole erikseen kriminalisoitu asia eli se ei ole rikos

päinvastoin kuin täällä on esitetty kuntia on nimenomaan tässä prosessissa kuultu ja mielestäni tästä hyvä esimerkki on se että myös metropolialuetta on päätetty selvittää erikseen

kyllä tässä nyt tuntuu että edustaja kivelä myös inttämällä ja asiaa toistamalla yrittää saada tämän mörön muuttumaan todeksi

toivon todella että valiokunta suhtautuu tähän myönteisesti ja myöskin ottaa asian siinä mielessä tosissaan että jos verrataan vaikkapa näitä kansalaisilta tulleita kansalaisaloitteita niin monesti nämä eduskunnan aloitteet hautautuvat sinne työpinojen alle eivätkä saa siinä määrin vakavamielistä kohtelua kuin taas sitten vastaavat kansalaisaloitteet ovat saaneet

lupapalvelut ja muut asiointia vaativat palvelut on turvattava jatkossa paremmin esimerkiksi yhteistoimintapisteillä ja liikkuvilla toimipisteillä

hallinnon pitää olla sujuvaa ja helposti hahmotettavaa ja asioinnin pitää sujua ja palvelun pitää löytyä silloin kun sitä tarvitaan

metropolialueen osalta toivon että siinäkin hallintohimmelien sijaan tämä kaksiportainen selkeä malli on edelleen vaihtoehto

jos siis karkaat avovankilasta et saa siitä erikseen rangaistusta joudut vain korvaamaan ne päivät jotka olet ollut livohkassa

uskon että tämän osalta hallitus myös on valmis tekemään töitä jotta näitä pisteitä saadaan enemmän

kokeiluluontoisten hankkeiden kautta saadaan luotettavaa tietoa esimerkiksi lakimuutosten vaikutuksista sellaisella tavalla ja tarkkuudella johon etukäteisellä vaikutusarvioinnoilla ei välttämättä pystytä

eu ei tule siis mitenkään ensimmäistä kertaa tässä perustuslakiin ja toisaalta oikeusoppineet ovat nähneet ristiriitaisena sen että eu vaikuttaa kansalliseen lainsäädäntötoimintaan ja myös muun muassa korkeimman oikeuden toimintaan eu tuomioistuinten kautta jolloin se on ollut ikään kuin ongelma että sitä ei ole perustuslaissa erikseen mainittu

olisinkin kysynyt ministeriltä onko tarkoitus kuulla myös luottamushenkilöitä jossain tämän työryhmän vaiheessa koska kokemus on osoittanut että välttämättä ei synny hyvää jos luottamushenkilöitä ei osallisteta prosessiin ja kuitenkin loppujen lopuksi kunnat ja kuntapäättäjät ratkaisut näissäkin asioissa tekevät

on ollut mukava huomata että tälle asialle on todellakin tukea ja kiitos tässä vaiheessa jo kaikille aktiivisesta keskustelusta

aivan oikein arvattu

kokeilutoiminnassa tulisikin ripeästi edetä esimerkiksi normitalkoissa kerättyjen ajatusten pohjalta

näihin edustaja mäkipään esille nostamiin näkemyksiin on helppo yhtyä

yritystoimintaa epätarkoituksenmukaisella tavalla rajoittavien sääntöjen keventämisellä suotuisia talousvaikutuksia olisi saavutettavissa nopeastikin

tästä syystä esitin kesän jälkeen kirjallisen kysymyksen oikeusministerille näkisikö hän että asiaan on jotenkin syytä reagoida sen perusteella miten tässä avovankilapaot ovat lisääntyneet

pahin vaihtoehto todellakin on että ihminen laiminlyö oman sairautensa hoitamisen ja itsestään huolehtimisen sen vuoksi että hänellä ei ole varaa tai mahdollisuuksia ostaa näitä kalliimpia tuotteita

monesti erityisesti niillä seuduilla joita täällä edustaja timo heinosenkin puheenvuorossa hieman moitittiin eli kuuma seutua kysyntä on enemmän juuri omakotitalopuolelle rivitalopuolelle ehkä enemmän sinne vapaarahoitteiselle puolelle kuin tänne vuokra asuntotuotannon puolelle

yksi selkeä työvoimavaltaisiin aloihin ja pienyrittäjyyteen liittyvä kokonaisuus on alkoholin sääntely

arvoisa puhemies

sen keventämisessä eteneminen harkitusti ja valikoitujen kokeilujen kautta antaisi käytännön tietoa hallitusti tapahtuvan vapauttamisen vaikutuksista ja synnyttäisi kokemusperäistä ja luotettavaa tietopohjaa sääntelyn myöhempien kehittämistarpeiden hahmottamiseksi

hän totesi että silloin kun tätä nykyistä vankeuslakia laadittiin hallituksen esitykseen sisältyi kyllä suoritetun ajan menettämistä koskeva säännös mutta sitten eduskunnan käsittelyssä tämä mahdollisuus poistettiin koska säännöstä on pidetty perustuslain kannalta ongelmallisena

eduskunnassahan me emme todellakaan halua säätää lakeja jotka olisivat turhia tai jotka mutkistaisivat asioita ja tämän lain osalta on hyvä tutkia valiokuntakäsittelyssä selkeyttääkö tämä tilannetta vai eikö tämä selkeytä tilannetta

yhteiskunta ei todellakaan voi olla sensorttinen että priorisoidaan lääkehoitokorvauksia suhteessa ruokavaliohoitoon

haluaisin myös oikaista sen että täällä moitittiin kuuma kuntia asuntotuotannosta niin nyt kun katson näitä tilastoja niin kuuma kunnat kuitenkin pääsevät paremmin tavoitteisiinsa kuin pääkaupunkiseudun kunnat elikä ei voi varsin moittia

edustaja kaikkonen nosti tämän laktoosi intoleranssi asian

itse kun lähdin tätä asiaa pohtimaan yritin selvittää mikä on avoliiton määritelmä ja oikeuslaitoksen sivuilta löytyi tähän liittyen tietoa ja siellä todetaan avoliiton ja avioliiton eroja

hän myös totesi että vangin edellytyksiä päästä suljetusta vankilasta avolaitokseen harkitaan hyvin tarkasti ja sijoittaminen perustuu luottamukseen

se on todella myös asia joka kuuluu monen keliaakikon arkeen ja kaikki sympatiani myös niille jotka laktoosi intoleranssista kärsivät

sitä kautta että on herännyt huoli siitä miten aukioloaikojen vapauttaminen vaikuttaa näiden pienten kauppojen ja kioskien tulevaisuuteen ja miten näiden tilannetta voitaisiin helpottaa

olen myös erittäin tyytyväinen siitä että hallitus on nyt panostanut esimerkiksi klaukkalan ohikulkutiehen joka tulee osaltaan parantamaan sitä että mal sopimuksen solmineet kehyskunnat pystyvät omalta osaltaan kasvattamaan tätä tonttitarjontaa ja myös asuntotuotantoa

mää kuitenkin koska autolla ojahan hän näki myös että avolaitoksesta poistuminen on siinä suhteessa vähemmän moitittavaa että siihen ei liity fyysisten valvontaesteitten kiertämistä ei henkilökunnan vastustamista tai muita suljetusta vankilasta karkaamisen edellyttämiä toimia eli siis et joudu taistelemaan paetaksesi jolloin pakeneminen ei olisi rangaistavaa

mutta sitten esimerkiksi tähän lakiin liittyvä yksi peruste on ollut se että avopuolisoiden omaisuudenjakoon saadaan selkeyttä

arvoisa puhemies

perussuomalaiset avasivat osaltaan viime viikolla kuntakeskustelun esittämällä että kuntien ja valtion työntekijöiden lomarahat poistetaan ja kuntien palkankorotukset jäädytetään

kuitenkin oikeuslaitos toteaa jo tällä hetkellä sivuillaan

yleisten siviilioikeuden periaatteiden mukaan avopuolisolla saattaa olla mahdollisuus korvaukseen toiselta avopuolisolta sillä perusteella että hän on työllään tai rahasijoituksillaan parantanut toiselle kuuluvaa omaisuutta saamatta toimenpiteistään kohtuullista vastiketta

tämä alkoholisääntelyä keventävä kokeilulaki sopisi paitsi hallitusohjelman vahvaan kokeiluhenkeen olisi myös edesauttamassa näiden pienten toimijoiden selviämistä yli tämän vaiheen

melkoisen kylmää kyytiä pienipalkkaisille kuntatyöntekijöille jotka usein ovat vielä naisia

oletettavasti alojen liiketoimintamahdollisuuksien vahvistaminen osaltaan tukisi näiden alojen investointi ja työllisyyskehitystä ja olisi erittäin tärkeää myös harvaan asuttujen alueiden kaupan palveluiden säilymiselle

vielä ministeri perustelee että joskus poistumiseen liittyy myös vangin yksityiselämään liittyviä poikkeuksellisia tapahtumia

onhan se tietysti hurjaa ja ikävää mutta kukaan ei joudu vankilaan turhan takia suomessa eikä vankeus ole mikään sairaus tai säälittävä asia vaan vankeus on rangaistus jostain vakavasta teosta ja vankeudesta olkoonkin avovankilasta pakeneminen on mielestäni rangaistuksesta pakenemista

mitä tarkoittaa yh teistalous

onko kaksi erillistä asuntoa yhteistalous

huomenna on nimittäin keliakialiiton infotilaisuus tuolla lähetystöjen vastaanottotiloissa ja kutsun tässä nyt kaikki sinne myös keskustelemaan ja tutustumaan tähän tärkeään aiheeseen kello yksitoista

ravintola ja matkailualalla kokeilu sisältäisi esimerkiksi anniskelutiloja alueita ja henkilökuntaa koskevien säädösten ja määräysten yksinkertaistamisen sekä ravintoloiden aukiolon vapauttamisen ilman tarvetta niin sanotuille jatkoaikaluville

sen takia olen esittämässä että muuttaisimme rikoslakia niin että myös avolaitoksista karkaaminen voitaisiin jatkossa kriminalisoida elikkä myös avolaitoksesta karkaamisesta olisi jatkossa mahdollista saada lisää rangaistusta

jos minä asuisin sisareni kanssa viisi vuotta tai enemmän yhdessä ja meillä tulisi riitaa siitä miten yhteisasumisemme aikana hankittu omaisuus jaetaan niin eikö olisi silloin hyvä että tämä laki suojelisi myös meitä siinä kohdassa tai heikompaa osapuolta

anniskelutoimintaa koskevat yksityiskohtaiset kiellot ja määräykset esimerkiksi tuplien myyntikielto joiden kumoamiseen oli valmius jo viime vaalikaudella kuuluisivat itsestään selvästi mukaan tähän kokonaisuuteen

pienpanimoille annettaisiin kokeilun ajaksi ulosmyyntioikeus kaikkiin omiin tuotteisiinsa

arvoisa puhemies

tämä edellinen aihe herätti jo mukavasti keskustelua ja jatketaan samalla linjalla

tässä esimerkkeinä mainittujen toimien lisäksi hallitus voisi ottaa samaan kokeiluun muitakin toimia esimerkiksi alojen työantaja ja työtekijäjärjestöjä kuultuaan

no avoliiton alkaminen on myöskin tässä epäselvää ja tässä lakiesityksessä nimenomaan sanotaan että avoliiton syntymiseen tai päättymiseen ei liitettäisi muotovaatimuksia mutta kuitenkin asetetaan viiden vuoden raja

tämän aloitteen on itse asiassa allekirjoittanut koko joukko muita edustajia ja kun olen tästä asiasta keskustellut muiden kanssa niin olen ymmärtänyt että yleinen moraali on enemmänkin sen kannalla että vankilasta pakeneminen on vankilasta pakeneminen on se sitten avoin tai suljettu vankila ja siitä ei pitäisi päästä kuin koira veräjästä

kokeilujakson aikana seurattaisiin muun muassa muutosten vaikutuksia terveyteen ja kulutuskäyttäytymiseen mahdollisia järjestyshäiriöitä ja turvallisuusvaikutuksia sekä alojen työllisyyskehitystä ja vaikutuksia investointeihin

tavoitteena on turvata ennen kaikkea erityisryhmien kuten nuorten vanhusten ja vaikkapa maahanmuuttajien äänen kuuluminen kunnallisessa päätöksenteossa

ään

olemme tehneet edustaja wallinheimon ja kopran kanssa tästä asiasta toimenpidealoitteen joka on tuolla aulan istuntopalvelupisteessä virastomestareilla allekirjoitettavana huomiseen asti ja toivon että mahdollisimman moni innostuu tukemaan tätä ajatusta

lakimiehille tämä varmasti tuottaa helpotusta mutta varmaan tuottaa myös töitä koska voisin kuvitella että tämän jälkeen tunnemme myös käsitteen avoehto

minkälainen sopimus siitä sitten tulee

muutamissa kunnissa kuten esimerkiksi vantaalla ja sastamalassa on jo laadittu tämäntyyppinen osallisuusstrategia ja niistä on ollut hyviä kokemuksia

nämä oikeuslaitoksen sivut kehottavat kovastikin avoliitossa tosin myös avioliitossa olevia ihmisiä kirjaamaan ylös kenelle mikäkin asia kuuluu jotta sitten jos tämä tilanne purkautuu voidaan asiat selvittää

täällä on puhuttu siitä mikä on ero keskustan ja kokoomuksen välillä

aina voi tulla muistamattomuutta

aina voidaan joutua riitoihin

kyllä eilisestä keskustelusta kävi selväksi se että keskusta haluaa täällä vastustaa ja pelotella ja kaivaa kaikki mahdolliset tuhokuvat kuntien tulevaisuudesta kun taas kokoomus haluaa kantaa huolta siitä että kuntien hyvinvointi turvataan ja laadukkaat kuntapalvelut voidaan kuntalaisille taata jatkossakin

yksittäisten kuulemisten ja muiden toimenpiteiden vaikutus ei ole suuri mikäli niitä ei ole kytketty isompaan kokonaisuuteen

toisaalta laissa mainitaan kihlaukseen liittyen että tässä yhteydessä poistetaan säännöksen soveltamisalasta kihlakumppanit vanhentuneena käsitteenä

ennen kaikkea erityisryhmät kuten maahanmuuttajat ikäihmiset nuoret ja lapset voivat helposti jäädä muita kuntalaisia heikompaan asemaan heidän kuulemisessaan

täällä on yhteistyön kättä ojenneltu keskustan suunnasta näissä sote asioissa ja jos olen oikein ymmärtänyt niin itse asiassa ministeri risikko on teitä jo kutsunutkin tällaiseen yhteistyöhön

vantaan kaupungin osallisuusmallin tavoitteena on saattaa kuntalaiset yhtenäiseen asemaan ja kehittää avointa toimintakulttuuria ja päätöksentekoa

ehkä tämä liittyy myös siihen pitääkö puhua parisuhteesta ja miten syvällisestä parisuhteesta ja pitääkö siihen liittyä romantiikkaa tunteita ja todellista tahtoa olla yhdessä elää yhdessä ja jakaa asioita

osallisuusmalli on laadittu yhteistyössä kaikkien toimialojen kanssa

tällaiselle mallille on erityinen tarve nyt kun kuntakenttää ollaan uudistamassa

oli myös ilahduttavaa kuulla että entistä vahvemmin keskustan suunnasta tulee nyt tukea sille että kuntauudistuksen pitää edetä ja se on tarpeen

mutta ehkä tämäkin on asia joka pitää pohtia mikä on kihlauksen tulevaisuuden merkitys onko sillä syytä olla ja onko sitä ylipäätään syytä tämän tyyppisessä laissa olla

on tärkeää pitää huolta siitä että kuntalaisten ja erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien kuntalaisten mahdollisuus vaikuttaa heitä koskevaan päätöksentekoon ei heikkene entisestään

on kuitenkin harmi että te vaihtoehdottomasti takerrutte tähän maakuntamalliinne jossa on selkeästi paitsi perustuslaillisia ongelmia myös suuria haasteita demokratian ja kustannusten suhteen

maahanmuuttajien määrä suomessa kasvaa tasaisesti nuorten mielenkiinto vaikuttamista kohtaan on valitettavasti heikentynyt aina aika ajoin ja vanhusväestön osuus toisaalta kasvaa ja vaikuttamisen kanavia tarvitaan myös sille puolelle enemmän

mutta mielestäni suurin kysymys on se riittäisikö jo nykyinen lakipohja tähän

päätösvalta on tässä mallissa suuressa osassa asioita siirtymässä kuntalaisista etäälle ja kunnille jäisi vain tämä laskujen kuittaajan rooli

on vaikea ymmärtää miten tämä malli lisäisi todella kuntien mahdollisuutta hallita tai ohjata itse kustannuskehitystään

osittain erityisryhmien asemaa on pyritty paikkaamaan erillisillä toimielimillä kuten vaikkapa nuorisovaltuustoilla tai vanhusneuvostoilla mutta kaikilla paikkakunnilla tällaisia ei ole

olette myös sitä mieltä että kuntasektorilta on löydettävissä suuria säästöjä ja väitätte että tämä olisi tehtävissä ilman kuntien tehtävien karsintaa ja läpikäyntiä

arvoisa puhemies

pakollisen osallisuusstrategian myötä kunnissa voidaan siis ajoissa huomioida myös ne erityisryhmät joille ei ole olemassa erillisiä toimielimiä

tuomalla erityisryhmät paremmin mukaan päätöksentekoon parannetaan osallisuuden lisäksi itse päätöksenteon laatua ja tuloksia kun asianomaiset pystyvät tuomaan oman näkemyksensä esiin

paljon on todella tehty tällä hallituskaudella energia asioiden osalta ja siitä kiitos

kynnys rahan käyttöön on inhimillistä sinänsä nyt korkealla ja tämä kannustus siihen että rahaa kohdennetaan järkevästi on erittäin hyvä

uskon että tällä kohtalaisen yksinkertaisella lisäyksellä kuntalakiin voitaisiin aidosti ottaa reipas askel eteenpäin osallisuuden edistämisessä

suomalaisella osaamisella voidaan kuitenkin vähentää päästöjä moninkertainen määrä verrattuna kotimaiseen päästövähennyspotentiaaliin ja se on jonkin verran jäänyt tässä vähälle huomiolle

kohdentumisesta on täällä paljon puhuttu kyllä tämän esityksen osalta ja esityksen kohdentuminen laaja alaisesti korjaustoimenpiteisiin on järkevää

jos suomi haluaa profiloitua ongelmanratkaisijana tulee ensin teroittaa ne työkalut eli suomalainen yrityskenttä ja tässä on hieman ollut ongelmia

energiatehokkuutta lisäävät toimet ovat toki tärkeitä itse asiassa erittäin tärkeitä mutta myös muita korjaustoimenpiteitä on nyt näinä aikoina tarkoituksenmukaista tukea

yritystukijärjestelmää on muun muassa moitittu tehottomuudesta ja siitä että esimerkiksi tekes avustuksen saaneista yrityksistä yhä useampi on mennyt nurin viime vuosina

aikarajauksen osalta on helppo yhtyä siihen mitä valiokunta on lausunut seurannasta ja varautumisesta mahdollisen määrärajan jatkoon tarvittaessa

ja toisaalta

olisiko valtiolla mahdollisuus tehdä vielä selkeämpiä rajauksia tai linjauksia tulevaisuuden bioenergian ja muiden energiavaihtoehtojen osalta jotta innovatiivisuutta voitaisiin sitten suunnata paremmin